paras ja nopein tapa lopettaa eläin on ampua siihen hyvin tähdätty laukaus

ne tekevät hyvää työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla nyt ja tulevaisuudessa ja toivottavasti huomispäivän puolustusvalmiudessa ne ovat nykyistäkin keskeisemmässä roolissa

tällaiselta lavalta ylhäältä maata kohti ammuttu laukaus on huomattavasti vaarattomampi kuin tasaisella maalla seuruemetsästyksen yhteydessä vaakatasoon ammuttu laukaus

lakiesityksessä todetaan että koirien avulla tapahtuva seuruemetsästys ei olisi myöskään liian tehokasta

on syytä kysyä

mikä on liian tehokasta metsästystä

millä mittarilla tämä liikatehokkuus mitataan

ehtoihin kuuluu oleellisesti metsästysaika ja saalismäärä

mistä on kysymys

eli talouspuoli kyllä tässä on nyt pyritty mahdollisimman hyvin varmistamaan ja hallinto mistä täällä on hyvin paljon keskusteltu liittyy tähän olennaisesti koska aivan kuten ed

rauhala toi esiin niin yliopistot rahoitetaan veronmaksajien rahoilla jatkossakin ja on aivan oikein että yliopistot myös hallinnon puolesta aukenevat enemmän yhteiskunnan suuntaan

he tulevat lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallintoon joka tapauksessa hallitukseen mukaan ja myös säätiöissä tähänkin asti kun valtioneuvosto on nimityksiä tehnyt säätiöiden hallituksiin

tosin säätiöillä ei ole ollut yliopiston tehtäviä vielä hoidettavanaan mutta niissäkin on nimenomaan ylioppilaskunnilta pyydetty ehdotuksia ja näiden pohjalta nimetty jäseniä

koko yliopistojen rahoitusmalliahan ollaan ensi vuoden alusta uudistamassa ja siinä nimenomaan opetuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tullaan määrällisten tavoitteiden ohella entistä voimakkaammin nostamaan esiin

yliopistolaki on siis ainoastaan yksi osa alue millä tavoin suomalaista yliopistoa ollaan uudistamassa ja tiedettä ja korkeinta opetusta

viemme voimakkaasti kansainvälistymisstrategiaa eteenpäin ja toisaalta kaikki korkeakoulut tekevät juuri omaa rakenteellisen kehittämisen suunnitelmaansa missä ne tulevat painottamaan omissa strategioissaan entistä enemmän

on harvinaista että meillä on valtiovarainvaliokunnassa jossakin jaostossa sama henkilö kahdeksan vuotta puheenjohtajana ja haluan tässä kiittää ministerinä kun samat kahdeksan vuotta kohta olen ollut tässä ministerin tehtävässä ed

kiva kuulla

arvoisa puhemies

jos itse olin vaatimaton tallaaja sivulla niin hienosti pukeutunut veteraanien toistasataapäinen letka kulki päättäväisenä eduskunnan portaita ylöspäin aina valtiosaliin saakka

iloitsen suuresti että veteraanien kuntoutukseen esitetään lisää varoja

hyvä näin

alkoholi ja rattijuopot ovat puhuttaneet myös

meillä on surullisia viestejä aivan tästä viime päiviltäkin rattijuoppojen toimista tien päällä ja kävelijöiden päälle vastaantulijoiden päälle

eli kun uusi kuljettaja saa ajokortin hänellä on muistaakseni kaksi vuotta nollatoleranssi alkoholin kanssa

tutkimukset ja tilastot osoittavat selkeästi sen että siellä se pienikin alkoholin käyttö jo nostaa onnettomuusriskiä

jossain vaiheessa itse uskon ja toivon että kaikissa uusissa autoissa on jonkinlainen varmistus jolla varmistetaan että kuljettaja on selvä kun rattiin lähtee